erityisesti näitten lisäksi tärkeää on se vuoropuhelu ja kuuleminen mikä tulee siitä että meillä on nämä järjestöt omaishoitajajärjestöt ja potilasjärjestöt jotka ovat ihan siellä asiakkaitten arkielämässä mukana että me kuulemme näitä ihmisiä omaisia kuullaan se hätä ja se tieto mitä se arki siellä kotona on tai myös mitä se arki siellä tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa on

itse olen saanut ihan tässä viime aikoinakin käydä näissä ja molemmista olen joskus tullut iloisena ja joskus tullut surullisena

siinä millä tavalla hoitoa toteutetaan meillä on paljon kehitettävää

todella minusta näissä edellisissäkin puheenvuoroissa se tuli esille meillä siinä toteutuksessa mikä tällä hetkellä on on aika paljon semmoisia muuttujia

on raha ja liian tiukat tehtäväkuvat millä tavalla kotiavustajat ja sairaanhoitajat siellä työskentelevät

eteen aina kamala kuin rankkaa halusi en ainakaan omassa puheenvuorossani halunnut sitä sanoa että kysymys on sairaanhoitajien pääpotin kotiin kodinhoitajan sairaanhoitaja tai kodinhoitaja tekee tietoisesti huonosti sitä työtä vaan joka tapauksessa ne tilanteet ovat siellä sellaisia että ne mahdollisesti aiheuttavat myös väsymystä

on paljon haasteita ja sen vuoksi meillä tulee kehittää näitä kotiin vietäviä palveluja mutta myös sitä laitospalvelua tehostettua palvelua

eli kokonaisuudessaan on luotava sellainen ilmapiiri että tämä on meillä se tärkeä ja arvokas asia että me vanhusten palveluja kehitämme ja siinä ehkä enemmän sitten tulisi myös sitä inhimillistä puolta mitä minusta edustaja eestilä toi hyvin esille

kai se on meillä suomalaisessa kulttuurissa vähän erilaista kuin joissain muissa kulttuureissa että me teemme ehkä enemmänkin sitten vielä sitä semmoisena ammattityönä kuin niin että siihen ihan antaudutaan sydämeltään

arvoisa herra puhemies

opetusministeriön hallinnonalan hyvänä tavoitteena on taata opetuksen hyvä laatu ja saavuttaa myös turvallinen oppimisympäristö

ja tietysti jos antaudutaan niin se vaatii myös sitä että työnantaja myös mahdollistaa työhyvinvoinnin ja tukee ja on hyvää koulutusta

mutta kokonaisuudessaan on kysymys koko tämän vanhuspalvelun kehittämisestä

siellä toimenpiteissä on muun muassa se että lisätään opintojen ohjausta peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa sekä lisätään ammatillisen koulutuksen valtionosuusperusteisiin yhdeksi tekijäksi koulun ylläpitäjän panostus opinto ohjaukseen ja oppilashuoltoon

tähän valtiovarainvaliokunta mietinnössään mainitsee että se tukee näitä sivistysvaliokunnan lausuntoja

opettajien lisäksi siellä tulee olla opinto ohjaajia kouluterveydenhoitajia kuraattoreita koulupsykologeja ja on olennaista että nämä henkilöt olisivat mahdollisimman pysyviä mahdollisimman hyvin tai usein tavattavissa

tämä tarkoittaa että heidän läsnäolonsa ei rajoittuisi vain tuntiin viikossa tai sillä tavalla että he olisivat hyvin kaukana olemassa olevasta koulusta eli se että jokaisen oppilaan olisi mahdollisuus saada näitä palveluita on tärkeää

siis nykyinen malli edellyttääkin lisäresursseja kaikkien näiden ammattiryhmien osalta jotta tämmöiseen säännölliseen yhteydenpitoon kouluterveydenhuollon ja opinto ohjauksen ja näiden tukipalveluiden myötä päästään

näen että peruskouluihin tarvitaan lisää resursseja sekä taloudellisia että opetuksellisia resursseja joilla tuetaan lapsia heidän erityistarpeissaan

on turvattava nimenomaan yleisopetukseen riittävät opetuksen tukipalvelut ja tällä me pystymme siihen että siirtoja erityisopetukseen ei tapahdu lääketieteellisin ja psykologisin perustein

oppilashuollon resursseja tulee lisätä

avustajan tulee olla myös pitkäaikainen mikä mahdollistaisi oppilaan ja avustajan vuorovaikutuksen tuttuuden ja sen että tavoitteisuus oppilaan kanssa työskentelyssä olisi mahdollisimman turvallista

koulunkäyntiavustajan avulla erityistukea tarvitsevat oppilaat voivat opiskella integroidusti muiden oppilaiden kanssa ja saada luokkatilanteessa sitä erityistukea jota he opetuksessa tarvitsevat

opintojen ja uran suunnittelu on tärkeää

siihen tarvitaan ohjausta

tämä ohjaus lyhentää koulutusaikoja nostaa koulutustasoa ja lisää yhteiskunnallista tasa arvoa

nimenomaan laaja valinnaisuus nopea koulutusohjelmien uudistuminen ja opintojen kansainvälistyminen tuovat haasteita ja tarvetta opinto ohjaukselle

tämä on osin oikeutettua mutta samalla on todella arvioitava annetaanko yliopistoille mahdollisuus selviytyä haasteista ja kehittää toimintaansa

yliopistoille ohjattu julkinen rahoitus on viime vuosina käytetty yliopistojen tehtävien laajentumiseen ja se on tietysti tärkeää mutta laadun taso on jäänyt vähemmälle

lähtökohtana hallitusohjelman tekemiseen oli se tosiasia että valtion velkaantumisen suuri kasvu pitää pysäyttää

kansainvälisen talouskriisin aiheuttama velkaantumisen kasvaminen viime hallituskaudella on johtanut tilanteeseen ettei uusi hallitus pysty edistämään uusia suuria satsauksia ja hallitus joutuu tekemään kipeitä leikkauksia vaikka ei sitä tahtoisi

julkisen talouden velkaantumiskierre on saatava katkaistua hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tukevalla tavalla

suomi tarvitsee uusia työpaikkoja menestyviä yrittäjiä

onkin tärkeää että hallitusohjelmassa on ainakin kirjattu että uusien yritysten syntyminen ja toimivien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat hallituksen yrityspolitiikan keskeisiä tavoitteita

työ urien pidentämisessä tulee olla tavoitteena että syrjäytyneet nuoret ja työkyvyttömyyden vuoksi työelämän ulkopuolelle joutuneet työikäiset henkilöt saadaan mukaan työelämään

tärkeitä aiheita ohjelmassa ovat mielestäni nimenomaan perusturvan tason nosto lähipalveluiden turvaaminen kuntauudistuksen yhteydessä nuorten yhteiskuntatakuu opintorahan sitominen indeksiin ja myös kirjaus että hyvinvointipolitiikkaan

päätyö tehdään työ vigilia on ollut hyvinvointipolitiikan ohjelmaan jossa tarkoitus on että käynnistetään poikkihallinnollinen ohjelma syrjäytymistä köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä nä toimenpideohjelmana

hallitusohjelma sisältää myös kirjauksen että mielenterveysongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa

pidän tätä erittäin hyvänä mutta lisäksi myös sitä että kehitetään mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja uudistamalla mielenterveyslakia

mielenterveysongelmien huomioiminen ja vielä erityisesti elämänsuojelukysymysten mainitseminen hallitusohjelmassa ovat mielestäni inhimillistä näkökulmaa painottavia valintoja

palvelujen laadun kehittämistä ja palvelurakenteiden toimivuutta tulee hallitusohjelmassa todella vahvistaa

hallitusohjelmassa on kirjaus että vahvistetaan kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuuksia luoda ja parantaa hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä ja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia sekä mahdollisuuksia tarjota erilaista arjen apua ja tukea ihmisten ajankohtaisiin tarpeisiin

näen erittäin tärkeänä ettei vanhusväestöä ohiteta tällä hallituskaudella niin kuin on käynyt aiempien hallitusten aikana

nyt siellä puhutaan kyllä omaishoidon kehittämisestä ja omaishoitajien palveluista mutta ei siitä millä taattaisiin omaishoitajien tasavertainen ja oikeudenmukainen tukeminen koko maassa

tämä kirjaus ja muitakin kirjauksia sieltä puuttuu mutta hallituksella on väliarvioinnin paikka myöhemmin